arvoisa puhemies

kannatan ed

esa lahtelan tekemää hyvää ehdotusta

arvoisa puhemies esittämän ja hylättäväksi kahdeksan lopun yhdeksän

ehdotan että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon mikä merkitsee sitä että vähätuloisempikin ihminen voi ajella jatkossakin autolla ettei tarvitse ostaa kalliita polttoaineita

arvoisa puhemies

varsinkin rakentamisessa harmaa talous edelleen rehottaa on pimeitä työnantajia ja pimeitä työntekijöitä ja suomen kansantaloudessa jäävät verot saamatta

silloin saadaan yksi merkittävä osa suomea radan piiriin

tässä pitäisi nyt kiireesti hallituksen tuoda tämä käännetty arvonlisäveroesitys eduskuntaan niin että saataisiin siltä osin se asia hoidettua koska se sillä hoituu

se edistäisi näiden alueiden kehittämistä

lauri oinonen otti aikoinaan ruotsissa työtä tehneiden ja sitten suomeen tulleiden kaksinkertaisen verotuksen

moni hallitus sitä on yrittänyt oikaista mutta ei ole tullut oikaistua ja ihmiset kokevat että heitä kohdellaan väärin suomessa kun he ovat tänne palanneet

arvoisa puhemies

asuntopula on todellisuutta tänäkin päivänä ja tähän lama aikaankin monessa kasvukeskuksessa muun muassa kotikaupungissani jyväskylässä tuhannen ihmistä jonottaa asuntoja

ehkä kun nyt ei ole yksityinen sektori rakentajista ollut kiinnostunut vuokratalorakentamisesta niin olisi pitänyt tätä aravatuotantoa valtiovallan toimenpitein elvyttää

mielestäni tämä lakiesitys on oikean suuntainen mutta se ei ole kyllä tarpeeksi riittävä toimenpide että saadaan asuntopula pois suomesta

porvarihallituksen luonne alkaa nyt selvitä kansalaisille

hallitus aikoo maksattaa virheellisen politiikkansa nostamalla eläkeikää

suomalaista työelämää riivaa jo nyt jatkuva kiire työtehtävien muutokset ja lisäykset

te puhutte työkyvyn ylläpitämisestä

ei ole pitkä aika siitä kun tässä oli hullunlehmäntautia ja monia muita eläimiä kuljetettiin pitkin eurooppaa epäinhimillisissä oloissa

pulliainen täällä nosti esille että vesiasiat ovat tulevaisuudessa jopa sotien syynä

eläimiä on kohdeltava kunnolla

nyt on suomessa ruvettu tehtailemaan lemmikkieläimiä ja ahneus on siellä iskenyt eivätkä siellä kennelitkään vahdi enää

en nyt sen takia tätä puheenvuoroa pyytänyt mutta sen takia pyysin että kun helsingin seutu saa päijänteestä juomavetensä ja nyt sitten helsingin vesilaitos meni myymään arabeille sen pumppausoikeuden niin vähän tuntuu omituiselta että jos se on noin arvokas kuin ed

on vähän sisäsiittoista tuotantoa ja näin

siihen pitäisi myös maa ja metsätalousministerin kiinnittää huomiota taikka ministeriön jolle se kuuluu että tällaista ei enää tapahtuisi ja pitäisi tehdä vähän erityistilintarkastus näissä kenneleissäkin miten ne vahtivat näitä mitä rekisteröidään

ministeri anttila on kuitenkin julkisesti vakuuttanut ettei kanatiloilta löydetty salmonella ole vaaraksi munien kuluttajille

onko hallitus antanut oikeata tietoa ensinmainittujen tuotteitten turvallisuudesta kansalaisille miten hallitus aikoo huolehtia suomalaisen ruuan turvallisuudesta ja minkälainen vaikutus näillä tapauksilla on ruuan hintoihin

arvoisa puhemies

täällä ed

kallis kertoi että on äänestetty vastaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisen lakiehdotuksen sisällön jytinän mukaisilla tuore lakiehdotus eduskunta hyväksyi pykälät yksi viisi mietinnön mukaisena ja arvoisa puhemies

jotain siinä nyt pitäisi tehdä ettei ihmisiä kyykytetä siellä niin että on haaparannassa yksiöitä missä on kymmenen samassa osoitteessa ja kumminkin suomessa asuvat

arvoisa puhemies

yksittäinen kansanedustaja usein kansalaisilta kuulee että heitä kohdellaan kaltoin kun he ovat valittaneet ja vieneet käräjille asioita ja eivät saa sitten päätöstä näistä asioista

se ajaa monet ihmiset usein vaikeisiin tilanteisiin ja umpikujaan

siinä vaan ihmettelen nyt niin tämän hallituksen kuin edellisenkin hallituksen toimia kun kerrotaan että kun lisätään rikostutkijoita tällä alalla niin he tuovat kolme neljä kertaa takaisin palkkansa kun toimivat siellä

se on hyvin edullista myös yhteiskunnalle että näitä lisättäisiin ja talousrikollisuus saataisiin loppumaan

se kurittaa yrittäjiä jotka toimivat laillisesti ajaa maton pois tällaisten laillisten yrittäjien jalkojen alta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itsekin taloyhtiön hallituksessa vuosia mukana olleena tiedän mitä vaikeuksia siellä on kun pitäisi investoida ja uudistaa taloja

mutta varmasti tässä hissiasiassa on niin isosta taloudellisesta edusta kyse että siinä hyöty on erilainen sen mukaan asuuko ensimmäisessä kerroksessa vai onko siellä viimeisessä kerroksessa

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyy sen yhden koodeksin edustaja ehdotan että pykälä saa sen hyvin kun vastaava

luulisi että nyt tämmöisen kriisin jälkeen ruvettaisiin pankkeja vähän valvomaan ja vahtimaan mutta tämmöiseen ei näy nyt euroopassa olevan kovin isoa tarvetta

arvoisa puhemies

ei pidä mennä tämmöiseen kuin tässä yle maksussa että se on huoneistokohtainen vaikkei olisi vastaanottimia ollenkaan vaan pitää katsoa mikä se tarve on ja mikä on ihmisen maksukyky

tämä on tervetullut hallituksen lakiesitys ja varmaan selkeyttää asioita ja voisiko sanoa suomen imagoa parantaa

niin kuin täällä on todettu suuret maat omistavat omat pankkinsa eivätkä ne halua sinne muita syynäämään eikä stressitestejä tekemään

se että suomalainen finanssivalvonta voisi esimerkiksi näitä emoyhtiöitä tanskassa ja ruotsissa vahtia ja saada sieltä tietoja ei nyt ole mahdollista ja se on vaan niiden hyväntahtoisuuden varassa mitä ne kertovat siitä miten siellä emot pärjäävät

pää

asiamies kun hyökkäsi keskeltä tosi

viinan hintaa laskettiin silloin aika voimakkaasti ja muun muassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmä oli laskun kannalla mutta puolen siitä mitä silloin laskettiin

ulkomaisia peliyrittäjiä ei tule suomeen päästää

sitä kaikki alan ihmiset kävivät täälläkin todistelemassa

uhkapelurit ovat jo suomesta ulkomailla muutenkin että he voivat sinne mennä

arvoisa puhemies

kyllä se auttamishalu varmasti on usein myös siitä kiinni että jos tulee omia kuluja taikka jotain hankalaa auttajalle tapahtuu niin harkitaan mennäänkö

tämäkin pitää nähdä tämä työllistävä vaikutus

yleensä tiedetään miten yhden edustajan taikka useammankin edustajan aloitteen kohtalo on valiokunnissa mutta toivoisin niin kuin täällä on tuotu esille että ministeri ottaisi nyt tällaisen asian esille ja toisi tänne esityksen

arvoisa puhemies

kemikaalien käyttö lisääntyy maailmassa ja suomessa ja se on erittäin tärkeä asia niin työpaikoilla kuin kotitalouksissa ja missä vaan

tiusanen otti esille palomiesten eläkeiän ja se on myös tärkeä

kyllä nämä asiat pitäisi jo ennakoida niin hallituksen kuin ministereittenkin varsinkin kun meillä on tämä kemikaalivirasto täällä suomessa nyt saatiin vihdoin viimein

sekin on hallitusohjelmassa luvattu että tällä hallituskaudella se toteutetaan ja odotan nyt sitä

en tiedä kuinka laaja se on ja miten se täällä toimii ei ole eduskunnassa ainakaan kerrottu mutta tämänhän pitäisi olla nyt mallimaa tässä mielessä kun ollaan tämmöisen viraston isäntämaa

arvoisa puhemies

kähkösen tekemää hyvää esitystä

arvoisa puhemies

resursseistahan tässä myös on kyse kun käsittelyajat liiaksi pitenevät niin korkeimman oikeuden osalta kuin koko oikeuslaitoksessakin

käsittelyajat ovat liian pitkiä ja siitä suomi on saanut huomautuksia

arvoisa puuaines kannattaisi hänestä poistamisesta mietitty ja puhemies

tämmöisten tuottavuusohjelmien ei pitäisi oikeuslaitoksia koskea koska niissä kansalaiset hakevat oikeutta itselleen

myös vastustaisin ajatuksenakin jo sitä että rikoksen voisi rahalla sovittaa

pikavipeistä yleensä on vielä vähän liian löysä lainsäädäntö ja se sallii vielä väärinkäytöksiä mutta tämä on oikeaan suuntaan että rekisteröidään ne ketkä tällä alalla ovat

finanssivalvonta kertoo että he eivät tunne keitä sillä alalla on ja se on villi tilanne tilanne missä harrastetaan koronkiskontaa ihmisten hädänalaisella tilalla ja velalla maksetaan velkaa ja parhaat ovat jopa parinsadantuhannen euron velkakierteeseen joutunut tällaiset kun on täällä se ei oo joutuneet

eli myös minä kiinnittäisin huomiota tähän että kun nyt tuli se että yöllä ei enää anneta niin yöllä voi sopia että aamulla seitsemän aikaan minä hommaan pikavipin

se pitäisi tehdä niin että vasta päivällä saa vipin että kerkiää ainakin yöhöyrystä selvitä ja sitten tunnistetaan kuka on ja kuka antaa ja näin

tässä ovat varsinkin nuoret joutuneet melkoisiin velkakierteisiin ja nuorilla muutenkin näkyy olevan oli tämänkin päivän lehdessä suuria mielenterveysongelmia ja on tällaisia syrjäytyneitä ja nämä asiat edesauttavat varsinkin

on jo kyseenalaista pitääkö tämmöisiä pikavippiyhtiöitä olla olemassakaan

sen lisäksi haluan vielä lyhyesti todeta sen että energia ja tietotekniikka ovat sellaisia ohjelmistojen tekeminen joissa suomi varmasti voi menestyä tulevaisuudessa

sasille sen verran että tunnen oulun ympäristön aika hyvin ja siinä mielessä joudun toteamaan että on saatu paljon hyvää aikaan mutta tässä tilanteessa tarvitaan lisäpotkua myös tähän hautomotoimintaan

olen saanut tutustua myös tampereen seudulla tähän hautomotoimintaan ja minusta siellä finlaysonin vanhoissa tiloissa toimiva demola on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä uuden tyyppisestä yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä

arvoisa puhemies

niin varmaan pitää paikkansa mutta kun maa ja metsätalousvaliokunta teki retken pohjois karjalaan ja kainuuseen niin siellä kyllä todettiin että susia ja karhuja siellä on kyllä liian kanssa

olen yksi tämän vastalauseen allekirjoittajia ja pidän tätä seitsemän vuorokauden maksua perusteettomana

ennen kaikkea myös kun nuoriso käyttää näitä seitsemän vuorokauden lupia ja kun kalastajista rupeaa olemaan voisi sanoa puutetta tuolla järvillä se porukka ikääntyy niin pitäisi nuoria suosia että pääsisivät kalastamaan ja ennen kaikkea oppisivat maksamaan näitä kalastusmaksuja

kyllä täytyy siellä paikalla harventaa sitä kantaa ei toki lopettaa kaikkia mutta että ihmiset voivat siellä elää ja olla niin tästä pitäisi nyt pitää kiinni ja vetoan ministeriin että niitä lupia saataisiin lisää

sen myötä pitäisi niin kuin vapaa ajankalastajien liitto esittää ruveta suosimaan yhden ja kahden vuorokauden kalastuslupia

eteläafrikkalainen metsäjätti sappi on tänään ilmoittanut aloittavansa yt neuvottelut jyväskylässä sijaitsevan kankaan tehtaan henkilöstön edustajien kanssa

monet käyvät kesälomareissulla ei nyt seitsemää päivää viikossa kalassa mutta kahtena päivänä ehkä käydäänkin kalassa ja silloin olisi semmoinen mahdollisuus ottaa kahdelle päivälle luvat